arvoisa puhemies

savonlinnan okln työ on laadullisesti huipputasoa

opettajien koulutus eri puolilla suomea on erittäin tärkeää koska maamme sivistystaso perustuu osaaviin ammattitaitoisiin opettajiin

viime kaudella opetusministeri jukka gustafsson piti huolen koulutuksen säilyttämisestä savonlinnassa

lakkautuspäätös on satojen työpaikkojen miljoonien verotulojen sekä ostovoiman menetys savonlinnan kaupungille ja koko etelä savon maakunnalle

arvoisa opetusministeri

miksi ette puuttunut tilanteeseen

minulla on tässä yliopiston edustajan lausunto sanomalehti karjalaisesta

tämä on valtavan iso asia savonlinnalle ja tuon hallitukselle terveisenä että koko etelä savon maakunta on pettynyt

selvästikin teiltä puuttuu tahtotila

koulutuspaikat keskitetään junavuorot lopetetaan posti ja taksit eivät kohta enää kulje käräjäoikeuksia lopetetaan poliisilaitoksia suljetaan ja kohta suljettaneen yliopistokeskuksetkin

on selvää että tavallinen kansalainen joutuu maksamaan tällaisten erilaisten veropakolaisten maksamatta jättämät verot kun te armahdatte näitä veropakolaisia

ja kun mietitään myöskin tavallista kansalaista taikka pientä yrittäjää jolla jää lasku taikka vero maksamatta niin sitä kyllä peritään ja karhutaan ulosoton uhalla ja korkojen kera

arvoisa puhemies

viime hallituskaudella ulkoministeri tuomioja seisoi vankasti liikenneministerin rinnalla puolustaen suomalaisia pk kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia

on yleisesti tiedossa että halvemman palkkatason eu maista tulevat yritykset toimivat vastoin suomen työlainsäädäntöä ja tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin maanteiden tavaraliikenteessä

valvonta ei toimi eikä hallitus halunnut parantaa sitä lähetettyjen työntekijöiden laissa sdpn esitysten mukaisesti

tanska aikoo käyttää korttinsa

tarkoitus oli äänestää jaa

arvoisa puhemies

mielestäni eduskunnan kuuluu saada tietää miksi posti kulkee niin usein myöhässä eikä postin johto korjaa tilannetta

valtionyhtiönhän tulee palvella kansaa ja yrityksiä ja postilain mukainen perustehtävä on jakaa postia mutta tästä posti ei ole välittänyt kahteen vuoteen

epäilykseni on että itse aiheutettuja ongelmia lakisääteisessä tehtävässä käytetään perusteluna tehtävien muokkaamiseksi uudelleen

posti on kertonut haluavansa pienentää viisipäiväistä jakeluvelvoitettaan ja tähän eduskunta ei saa mielestäni suostua

muutoin meille käy niin että keskustavetoisen hallituksen jäljiltä suomessa eivät kulje junat eikä posti

yhden näistä mukaan työkyvyn heikkenemistä ennakoivat korkeampi ikä naissukupuoli vähäinen koulutus pienet tulot sairaudet ja oireilu sekä tunnetut elämäntapariskit

työn riskitekijöistä esiin nousivat muun muassa vuorotyö ruumiillinen työ osa aikaisuus ja aikaisemmat työttömyysjaksot

myös puutteelliset työn hallinnan ja oikeudenmukaisuuden kokemukset sekä aikaisemmat sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyttä samoin kuin kuormittavat elämäntilanteet tyytymättömyys ja vihamielisyys

itä ja pohjois suomi ovat maantieteellisesti suuren riskin alueita ja kuntoutuksesta näyttivät parhaiten hyötyvän henkilöt joilla oli jokin perussairaus ja mielialaoireita ja jotka tiedostivat terveysongelmansa

kuntoutuminen työhön on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinkysymyksiä ja erittäin tärkeä investointi tulevaisuuteen

keskustelu päättyi

eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen seitsemän ja tästä eduskunnan seuraava täysistunto tiistaina kolmas yhdettätoista kello neljätoista

arvoisa puhemies

valta antaa mahdollisuuden toimia ja gustafsson toimi eikä vain odottanut yliopistolta pyyntöä

olen aina pitänyt punamultayhteistyöstä ja itselleni aluepolitiikka on tasa arvoisuuden luomista eri osissa maata asuville suomalaisille

parasta aluepolitiikkaa on pitää liikenneväylät kunnossa huolehtia osaavan työvoiman saatavuudesta ja siitä että kansalaisten peruspalvelut ovat saatavilla kaikille eri puolilla maata

nyt näyttää siltä että markkinat ovat saaneet yliotteen tästä hallituksesta ja teette historiallisen voimakasta keskittämispolitiikkaa jota toteuttavat pääministerin johdolla ministerit berner ja vehviläinen ja maakuntien keskustalaiset ovat hiljaa

ministeri vehviläinen vetoan teihin että näivettämisen sijaan pidätte kiinni savonlinnan ja koko maan elinvoimasta

arvoisa puhemies

jotta mahdollisuus vapaisiin aidosti toteutuisi niin mielestäni on kehitettävä sijaishoitoa ja panostettava myöskin sen laatuun

tämän sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista ja laadukasta ja kuntouttavaa aivan kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on lausunnossaan todennut

näiden omaishoidettavien joukossa on hyvin eri ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia ja sen vuoksi tarvitaan myöskin erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja lisää kotona tehtävää sijaishoitoa

arvoisa puhemies

posti kertoo jaettavan postin vähentyneen mutta silti jakeluongelmat ovat vain lisääntyneet kuten tässäkin keskustelussa on hyvin tullut ilmi

tänäkin keväänä posti aikoo vain jatkaa samalla linjalla

ihmettelenkin omistajaohjauksesta vastaavan pääministeri sipilän antamaa tukea postin johdon kaikille toimenpiteille

äänestyksissä on annettu sataviisikymmentäkaksi ja annette kolmekymmentäneljä liittyviä nolla poissa kolmetoista kuten tässä äänestyksessä hyväksy edustaja istvanin ehdotuksen piti linjaa edusti östmanin arvoisa puhemies

tarkoitukseni oli äänestää jaa ääntä kolmekymmentäyhdeksän ei tyhjän nolla poissa neljätoista eduskunta hyväksyi

arvoisa puhemies

yhtenä tutkimuksena siellä on ollut että keliakian ruokavaliokorvaus toteutuu asianmukaisesti ja vaikuttavasti

olen nyt erittäin huolissani siitä että keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus esitetään poistettavaksi tuossa vmn budjettiesityksessä

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme toiminnan eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä kuinka pidämme huolta heikoimmista kuten vammaisista vanhuksista ja lapsista

monella keliakiaa sairastavalla ei ole varaa ostaa gluteenittomia tuotteita jos ostoon ei saa tuota ruokavaliokorvausta ja tällöin on vaarana tästä ruokavaliosta lipsuminen mikä aiheuttaa vakavia lisäsairauksia kuten syöpäriskiä joka oli tässä kelan tutkimuksessa todennettu

oikeusasiamiehen toimintakertomus on kattava ja puuttuu moniin tärkeisiin seikkoihin joista me kansanedustajat myös olemme kuulleet suoraan kansalaisilta

tällöin meidän terveydenhuollon kuormittavuus lisääntyy ja sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat moninkertaisesti verrattuna ruokavaliokorvauksen maksamiseen

on hyvä että viime vuonna oikeusasiamiehen erityisteemana on ollut vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen

ja ihan lyhyesti puheenjohtaja

vielä on mahdollisuus oikaista esitys ja palauttaa tuo ruokavaliokorvauksen maksaminen budjettiin ja tätä viisautta toivon hallitukselta

yleissopimus on ensimmäinen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja

sopimuksella ei perusteta uusia oikeuksia vaan vahvistetaan jo olemassa olevat muissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taatut oikeudet vammaisille henkilöille

olen todella huolissani että oikeusasiamiehen toimintakertomuksen mukaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet eivät toteudu

kun nyt käsittelemme tänään tätä postilain ensimmäisen vaiheen muuttamista ja annamme samalla eväitä valiokuntatyöskentelyyn niin mielestäni on hyvä tuoda tietoisuuteen myös sitä epäkohtaa mikä tulee kansalaisilta ja yrityksiltä jatkuvana palautteena

puutteita on toimitilojen esteettömyydessä asioinnin saavutettavuudessa ja laitoshoidossa itsemääräämisoikeuden rajoittamiskäytännöt vaihtelevat

lainmukaisia palvelusuunnitelmia ja erityishuolto ohjelmia ei aina laadita tai ne laaditaan puutteellisesti tai niiden laatiminen viivästyy aiheettomasti

kuntien vammaispalveluja koskevat soveltamiskäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja soveltamisohjeet saattavat rajoittaa lakisääteisten palveluiden saamista

kuten tuossa tuli jo monta kertaa esille valtionyhtiön tulee palvella kansaa ja yrityksiä ja sen lainmukainen perustehtävä on jakaa postia mutta posti ei ole välittänyt postinkulusta kahteen vuoteen

vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä ovat kokeneet kilpailuttamismenettelyn soveltamisen sosiaali ja terveyspalveluissa erittäin ongelmalliseksi monilla elämän osa alueilla kuten asuminen kuljetuspalvelut apuvälineet kuntoutus sekä puhe ja viittomakielen tulkkaus

luen teille sitaatin hevosurheilu lehden päätoimittajan kirjoituksesta

näiden kokemusten perusteella käyttäjät ovat todenneet että palvelujen järjestämisvastuussa olevan tahon suorittama avoin kilpailutusmenettely on täysin sopimaton tapa vammaisten ihmisten välttämättömien elämän mittaisten palvelujen järjestämiseen

tuskinpa tilanne postin työntekijöistäkään on mukava saati sitten tavoittelemisen arvoinen

raaka totuus on kuitenkin se että postinjakelu suomessa toimii tällä hetkellä katastrofaalisen huonosti

sosiaali ja terveyspalveluita hankittaessa halpa hinta ei saa olla määrittävä tekijä sillä se ei useinkaan ole toimiva ratkaisu laadun varmistamiseksi

lehtitalot painotalot toimitukset ynnä muut ovat merkittäviä työllistäjiä ja posti toiminnallaan heikentää alaa koska ihmiset lopettavat tilaukset jos lehti ei tule sovitusti perille

vammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään on valtava määrä tyytymättömyyden ja pettymyksen kokemuksia kilpailutusten seurauksena

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

posti kertoo jaettavan postin vähentyneen mutta silti jakeluongelmat ovat vain lisääntyneet

tähän on syynä se että posti on vähentänyt työntekijöitä liikaa työn määrään nähden ja tänäkin keväänä posti aikoo vain jatkaa samalla linjalla

jatkossa he saisivat palvelunsa sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain perusteella mikä tarkoittaa muun muassa palveluiden maksullisuutta

postin mukaan jakeluongelmat johtuvat sairauspoissaoloista ja mukamas siitä ettei ihmisiä voisi siirtää paikkaamaan sairauslomia ja työvuorolistat olisivat niin hankalia tehdä

arvoisa puhemies

aivan kuten täällä keskustelussa on kerrottukin on tärkeää että suomi vastaa niihin velvoitteisiin jotka eun yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke meille luovat

onkin tärkeää erottaa turha byrokratia niistä tärkeistä kauan taistelluista normeista joilla suojellaan erityisryhmien mahdollisuutta tasavertaiseen elämään muiden kanssa

ei jakamattomia reittejä aiemmin ollut aina posti hoiti tilanteet tavalla tai toisella ja se oli työntekijöille kunnia asia

meidän tulee olla mukana edistämässä eun turvallisuutta ja rauhaa sekä mahdollisuuksia saada ja antaa apua kriisitilanteissa

millä tavalla hallitus uskoo että vammaisten asemaa saadaan parannettua kun lähtötilanne on tämä

vielä viisi vuotta sitten oli aivan poikkeuksellista jos joitakin satoja talouksia jäi viikon aikana jonakin päivänä jakamatta resurssien puutteen takia koko suomessa

sdp on julkistanut tänä keväänä oman vammaispoliittisen ohjelmansa joka perustuu sosialidemokratian keskeisiin arvoihin

oikeus yhteiseen hyvään kuuluu kaikille

arvostamme moninaisuutta ja ihmisten erilaisuutta ja haluamme rakentaa suomea jossa vammaiset henkilöt ovat aktiivinen ja yhdenvertainen osa yhteiskuntaa eivät marginaalissa eivätkä yhteiskunnan reunoilla

on myös aivan aiheellista nostaa keskusteluun voidaanko jo virkaan nimitetyn virkamiehen asemaan vaikuttavia virkavelvollisuuksia yksipuolisesti ja olennaisesti muuttaa

on se kumma miten sosiaali ja terveydenhuolto ja teollisuuden tehtaat pärjäävät tesien ja työvuorosuunnittelun kanssa mutta posti ei

eihän työvuorosuunnittelu mitään rakettitiedettä ole mutta jos väkeä on työn määrään nähden liian vähän niin se on ongelma

mikäli henkilöllä ei ole vapautta määritellä itse tarpeitaan tai toteuttaa itseään eikä liioin vapautta tehdä päätöksiä omista palveluistaan ei voida puhua yhteiskunnallisesta osallisuudesta

nykyään virkavelvollisuuden piiriin sotilasvirassa oleville eivät ole kuuluneet kansainväliset sotilastehtävät vaan ne ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen

epäilykseni on että itse aiheutettuja ongelmia lakisääteisessä tehtävässä käytetään perusteluina tehtävien muokkaamiseksi uudelleen

voiko näin olennaista muutosta tehdä sotilasvirassa palvelevien virkavelvollisuuteen ilman henkilön omaa suostumusta

itse tulkitsen niin että ilman omaa suostumusta ei mielestäni voi ketään määrätä kansainvälisiin sotilaallisiin tehtäviin

arvoisa puhemies

jo nyt ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa suomalaisista on ikääntynyttä ja kulkee erilaisten apuvälineiden kanssa ja on huonokuuloisia tai heikkonäköisiä

samanaikaisesti käydään yt neuvotteluita väen vähentämiseksi ja etsitään vuokratyövoimayrityksen kautta lisätyöntekijöitä

on myös mietittävä kuinka asia vaikuttaa puolustusvoimien työvoiman saatavuuteen jos uusien virkojen osalta lähteminen ulkomaille sotilastehtäviin perustuu pakkoon eikä vapaaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

elämä on parasta kuntoutusta ja vammaisten ja kaikkien muidenkin liikuntarajoitteisten ihmisten on päästävä kulkemaan ja liikkumaan

osa määräaikaisista työntekijöistä jotka olivat sijaisina joutui vuodenvaihteessa pois ja tilalle otettiin nollatuntisopimuksella olevia vuokratyöntekijöitä

kuinka vaikuttaa se jos kotimaan palvelussuhteen ehdot olisivat käytössä kansainvälisen sotilaallisen avunannon tehtävissä